urakka on varmaan ollut melkoinen ja siitä kertoo tietysti tämä erittäin suuri muutosten määrä mikä valiokunnassa on saatu aikaan

toisen käsittelyn esitellään päivitys kahdeskymmeneskolmas asia voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn siteillä on kaiverrus yhdestoista ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotus

on todellakin erittäin tärkeää että petovahinkojen korvausjärjestelmä on asianmukainen ja toimiva koska vain näin saadaan edes jossakin määrin riittävää hyväksyntää suurpetokantojen sanotaanko kohtuutasoiselle kannalle

on päättynyt

eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään katetun lakiehdotuksen lakiehdotuksen torikäsittely on päättynyt asiaa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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on päättynyt mutta voimistelusta ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisältää päätin lakiehdotukset

kuten täällä nyt tuli monessa puheenvuorossa esille myöskin ikään kuin näitten kantojen levittäminen tasaisemmin ympäri suomen on erittäin tärkeä asia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

keskustelu edustaja virtanen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

täällä on kuultu monia hyvin asiantuntevia puheenvuoroja ja me pohjoiskarjalaiset kansanedustajat olemme tähän keskusteluun innolla osallistumassa koska meidän alueellamme todella on tilanteita joissa on aivan selkeitä tihentymäalueita

nyt siirrytään taas poliisipalvelujen turvaamiseen

oli päättynyt tätä eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

toiseen käsittelyyn esitellään päivä ristin kolmastoista sija

toiseen käsittelyyn esitellään kaveristasi

voin aivan vilpittömästi sanoa että niillä alueilla näitten suurpetojen lukumäärä aiheuttaa todella suurta huolta

senpä takia onkin tärkeää että on luotettava tieto näitten suurpetojen lukumäärästä että voidaan myöskin sitten päästä asianmukaiseen kannansäätelyyn

toiseen käsittelyyn esitellään päiviä kahdeskymmeneskuudes osan nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päivitys neljästoista osin puhemiesneuvosto ehdottaataasia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

kiitoksia

kun täällä todettiin ilvesten suhteen esimerkiksi sellainen tilanne että ne ovat poronhoitoalueelle levittäytyneet ja päässeet hyvien ruokapöytien ääreen niin meillä pohjois karjalassa esimerkiksi on muutamia alueita joilla on niin merkittäviä ilvestihentymiä että ne ovat itse asiassa saaneet aikaan tilanteen jossa maakunnan orastavat metsäkaurispopulaatiot ovat kerta kaikkiaan tuhoutuneet

kiitoksia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt ja yrittää yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisään mietinnön mukaisena

ensimmäisen käsittely olisi tilapäinen sinkkuudessasi käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö seitsä kypärätalakiehdotuksen sisällöstä

puheenjohtaja leppä täällä totesi että tässä valiokuntavaiheessa on ollut erittäin hyvää yhteistyötä sekä maa ja metsätalousministeriön suuntaan että valtiovarainministeriön suuntaan

arvoisat edustajat semmoinen välihuomio että täällä on runsaasti puheenvuoroja ja meillä on ehkä mahdollisuus jatkaa vielä miltei tunti niin että kärsivällisyyttä kyllä näitä puheenvuoroja täältä aikanaan tulee

pöydälle panoa varten esitellään päivysty ahdistus taas puhemiesneuvosto eroa tasavirta pannaan pöydälle kahdestoista neljättä kaksituhattakaksitoista pidettävän pääsystä maksetaan tätä savola voitaneen menetellä päivystyksen asioiden kolmetoista viiva kuusitoista osa on hyväksyttävä ne eduskunnan seuraava täysin spr on keskiviikkona yhdestoista neljättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

on päättynyt

meille tarjoutuu vielä varmaan mahdollisuus keskusteluun myöhemmin

kysyisinkin nyt vielä sitten varmemmaksi vakuudeksi joko ministeriltä tai valiokunnan puheenjohtajalta onko arvioitu nyt minkälaisia taloudellisia seuraamuksia tällä uudella lainsäädännöllä verrattuna nykytilaan on arveltu olevan

lähetekeskustelua varten esitellään päivitys on puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tämä täysistunto päät

sitten ihan lopuksi haluaisin todeta tuon metsästyskoiriin liittyvän problematiikan mikä täällä on noussut esille

kiitoksia l

on erittäin hyvä asia että valiokunnan korvauslinjaukset ovat ymmärtääkseni metsästyskoirien suhteen askel myönteiseen suuntaan mutta on pakko todeta se ikävä tosiasia että hyvän metsästyskoiran menettäminen suurpedon suuhun ei ole millään rahalla korvattavissa

seisaalleen nousu ja v painike

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

minä annan erittäin suuren arvon sille ja tämä vastaa minun käsitystäni semmoisesta analyyttisemmasta keskustelusta jota moneen kertaan on täällä peräänkuulutettu

meillä keskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista osa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

tämä maatalousyrittäjien lomituspalveluitten laajentaminen on tietysti tärkeä asia kotieläintuotantoa harjoittavien yrittäjien kannalta ja myöskin tulevaisuuden kannalta siinä mielessä että saadaan nuoria yrittäjiä hakeutumaan alalle mutta myöskin sillä on merkitystä maaseudun työllisyyden kannalta

sitten ministeri kiuru olkaa hyvä

kun maataloudessa on tapahtumassa rakennemuutos että tilakoot kasvavat niin meidän täytyy myöskin pitää huolta siitä että se lomitusjärjestelmä pysyy kunnossa ja näitten lomapäivien lisäämisellä on merkitystä myöskin tässä suhteessa

toiseen käsittelyyn esitellään vaan virkistyksen kolmasosa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin sanansa kärki

puhemies

pari sanaa näistä turkistuottajien lomituspalveluista

minusta on erittäin tärkeä asia että tässä toteutuu nyt tasavertaisuus päätoimisesti turkistarhausta elinkeinona harjoittavien kanssa

rantakangas mitenkään en voi hyväksyä näkemystänne kun ymmärsin teidän tarkoittavan että olisin jollakin tavalla myöhäisherännäinen pohtimaan näitä vaihtoehtoisia infran kehittämisen rahoitusmalleja

toisen käsittely pysytellä vain neljäsosan

he ovat tähän asti olleet huonommassa asemassa kuin ne turkiseläintuotantoa harjoittavat yrittäjät jotka ovat harjoittaneet pienimuotoista turkiseläinkasvatusta

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin sinänsä tosin se keskustelu on päättynyt

muistan käyttäneeni puheenvuoron jo liikennepoliittisen selonteon yhteydessä asiasta

ja kun ministeri viittasi pasi holmin selvitystyöhön niin toimin sen holmin selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtajana

laki on toinen käsittely on päättynyt ja

aika voimakkaasti yritimme viedä eteenpäin tätä ajattelua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

tärkeätä on se että nyt tässä salissa näyttää vallitsevan aika suurta yksimielisyyttä että edelleen tätä mahdollisuutta kannattaa selvittää

mustajärveltä joka tässä asiassa omaa paremman asiantuntemuksen mutta kuvittelisin että nimenomaan tämän talviruokinnan järjestäminen on myöskin ollut omiaan vauhdittamaan tätä eteenpäin ja nimenomaan tarvitaan myöskin tässä mahdollisuus näitten lomituspalvelujen aikaansaamiseen

kun on ihan selvää että tämän nykyisen verkon sujuvuutta käytettävyyttä ja läpivirtaavuutta täytyy voida parantaa niin kysyisin mitä sieltä älyliikenteen kalupakista voisi löytyä jotta tätä tavoitetta pystyttäisiin viemään eteenpäin

nyt jatketaan debattia ja nyt pyydän että ne jotka haluavat varata itselleen debattipuheenvuoron tekevät sen nyt koska puheenvuoroni päätyttyä me suljemme tämän vastauspuheenvuorolistan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen viidessä asia voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

kiitoksia ja sitten ryhdymme purkamaan puhujalistaa

seuraavat vastauspuheenvuorot edustajille hiltunen rehula soini ja kiviniemi ja sitten ministereitten vastauksiin

nyt käsittelyssä olevalla metsälain uudistuksella tavoitellaan tietenkin metsänomistajille enemmän vapautta ja päätäntävaltaa oman metsänsä käytöstä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

mielellään täälläkään ei puhuta mitä sattuu

toiseen käsittelyyn esitellään vaan eristyksen käsittely keskeytetään

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimme sekaisin jos keskustelu on

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs osa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsimmässä käsittelyssä

pöydällepanoa varten esitellä päivyri sen kolmaskymmenesosa puhemiesneuvosto ehdottaa että mietitä pannaan pöydälle kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään samoin meneteltäneen päivän järistyksen kolmenkymmenen ensimmäisen osion

tiusaselle että siitä voimme olla yhtä mieltä että petokantojen arviointi mahdollisimman objektiivisesti ja oikeiksi on tärkeä asia mutta aivan yhtä varmaa on se että jos metsästäjät ja metsästäjäjärjestöt eivät ole antamassa panostaan tähän arviointityöhön niin silloin se järjestelmä kyllä aivan kertakaikkisesti rapautuu

ja asioittemme kolmekymmentä kaksi viva neljäkymmentä osalta joka jää tänne lisää listalle hyväksyttäneen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvalion

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kolmaskymmenes yhdettätoista kaksituhattayksitoista kello neljätoista

kyllönen käytti aika kypsän puheenvuoron vieläpä varsin värikkäin sanakääntein kun hän totesi että hänen tapaamansa poromiehet eivät ole petovihaajia niin voin ed

tiusaselle vakuuttaa että en minäkään ole tavannut juurikaan metsästäjiä jotka olisivat petovihaajia vaan kyllä he näkevät tämän luonnon monimuotoisuuden erittäin suurena arvona

kuultuani ed

kiurun kaksi puheenvuoroa minulle jäi vähän epäselväksi kummastako hän nyt on enemmän huolissaan riittämättömästä elvytysvolyymistä vai valtion velkaantumisesta